voi maalailla vähän ympäripyöreämmin ja saada hauskempia tarinoita aikaiseksi mutta se vain on tosi eli niillä teidän esityksillänne ei kestävyysvajetta olisi umpeen kurottu

mutta jatkossa tietysti se riippuu maasta mutta suomen ehdoton linja on se että jos vakuuksia ei ole niin me emme osallistu lainan takaamiseen

se on ihan samalla tavalla samankaltainen peruslinja kuin hallituksella on

hallitus puolustaa metsäteollisuutta mutta me pidämme tärkeänä myös sitä että turve tulee verotuksen piiriin toisin kuin edellinen hallitus katsoi

ei tämä ole mitenkään yhdessä yössä keksitty vaan asiantuntijoiden kanssa pitkään harkittu painopisteen siirto kuinka ihmisiä hoidetaan

tämä oli henkilökohtainen tarjous muille että jäädyttäisimme tuloverotuksen mutta tämä hallitus on nyt jo tehnyt sen että ensi vuodelle ei tule veronkorotuksia vaikka eduskunta sitä on vaatinut

kehyskunnat hyötyvät kaupungin palveluista mutta keskuskaupunki voi kärsiä siitä että kehityksen maantieteelliset rajat tulevat vastaan eli että kaupunki ei pysty enää kaavoittamaan tonttimaata yrityksille eikä asukkaille kaupungin keski ikä nousee tapahtuu niin että keskuskaupungissa on entistä vähemmän palkansaajia jotka maksavat veroja entistä enemmän eläkkeensaajia jotka maksavat vähän vähemmän veroja kuin palkansaajat ja taas kehyskunnissa tilanne on positiivisempi tältä osin

rakennepaketti puolustusvoimauudistus poliisin hallintouudistus näin vain muutama esimerkki siitä mitä vaikeita asioita on tehty

kun osa eduskunnasta on vaatinut palkansaajien ostovoiman leikkausta niin hallitus ei ole sitä hyväksynyt vaan on tehnyt työmarkkinaosapuolille helpoksi sopia palkoista kun ei tule ostovoimaa leikkaavia veronkiristyksiä

tässä keskustelussa on ollut hyvää se että pitkästä aikaa on puhuttu perheistä kodeista lasten päivähoidosta joka on siis kotien kasvatusvastuuta tukevaa toimintaa ja monella tavalla myös yhteiskuntaa hyödyttävää ei pelkästään lasten kasvatuksen osalta vaan yhteiskuntaa monella tavalla hyödyttävää palvelua

se on erittäin korkealla ammattitaidolla tehty mutta on paljon vanhoja ihmisiä joille se ei ole paras hoitopaikka

jos pitää valita että on kelamaksu joka siis tarkoittaa että työnantaja maksaa työllistetystä ihmisestä korkeampaa kustannusta ja toinen vaihtoehto on se että tämä ihminen jää työttömäksi me valitsemme mieluummin sen että tämä työllistetty ihminen maksaa vähän korkeampaa energiaveroa kuin työtön ihminen vähän matalampaa energiaveroa

ne olivat isoja merkittäviä positiivisia asioita mutta tämän jälkeen on tapahtunut huomattavasti enemmän sen takia että me emme voi enää väistää rakenteellisen uudistamisen velvoitetta

ei radikaalia dramaattista muutosta siihen arkiseen työhön

minusta tämä ruotsin malli olisi oikein mallikelpoinen malli mutta siitä me nyt neuvottelemme sitten tulevien viikkojen aikana uuden hallituspohjan kanssa

mutta kun se kohtalonyhteys on kuitenkin yhteen nivoutuva me tarvitsemme tästä syystä sitä kokonaisvaltaista uudelleenharkintaa mikä olisi se keino ja se uusi kuntarakenne joka palvelisi kaikkia sekä nykyisiä keskuskuntia että kehyskuntia

tämän tavoitteena on se että kun meillä on laajempi kokonaisuus niin me pääsemme parempaan johtamiseen ja sitä kautta ihminen on työssä hän ei ole jossakin pienessä yksikössä työssä vaan hän on terveydenhuollon palveluksessa

arvoisa puhemies

nyt tässä rakennepaketissa otetaan kantaa siihen että väljennetään työeläkesijoittamisen ehtoja siten että niitä varoja voitaisiin käyttää enemmän asuinrakentamiseen

mutta se että täällä intetään tästä prosessista on vähän noloa se syö itse tältä keskustelulta arvoa

hallitus on halunnut että suomalainen kakku kasvaa

siihen vaikuttaa se onko saatavilla palveluja kuinka suuret ovat opetusryhmät millaista palvelua on saatavilla päiväkodeissa

tässä kuntauudistuksessa ei ole tarkoitus etsiä syyllisiä tai sanoa että tämän ja tämän seudun tai maakunnan päättäjät ovat toimineet väärin

mieluummin mahdollisimman paljon työllisiä ihmisiä työpaikkoja joilla on varaa maksaa vaikka vähän suurempaa hintaa jostakin palvelusta erityisesti palveluista ja tuotteista jotka ovat ympäristöä kuluttavia kuin sitten se periaate mitä sosialidemokraatit ajavat että mieluummin korkeat kustannukset työnantajalle ja matalat muut maksut

se että puolustusvoimia on aina uudistettu ja joukko osastoja lakkautettu suomen historian ajan johtuu siitä että puolustusvoimien tarpeet ovat muuttuneet ikäluokkien määrät ovat muuttuneet on pitänyt kehittää aina

pienten lasten vanhempien kohdalla odotusaikana ja syntymän jälkeen neuvolapalveluitten laatu ja saatavuus on aivan olennainen kysymys

minä muistan edellisen hallituksen ajalta kun puoliväliriihen tietämillä taidettiin tehdä päätös siitä että lapsilisät sidotaan indeksiin

skinnari tuossa yhden välihuudon osuvasti teki ei suomesta työtä puutu mutta puuttuu palkanmaksajia ja sehän se ongelma tässä on eli me tarvitsemme lisää palkanmaksajia

eli pankeilta rahoituslaitoksilta peritään pientä maksua joka rahastoidaan ja jos tulee pankkikriisi siitä otetaan ensimmäisenä päältä pois

meillä on menossa poliittinen työ jossa katsotaan mitä lupia voitaisiin vähentää jotta rakennushankkeet lähtevät nopeammin eteenpäin

täällä on arvosteltu sitä että näitä lainapaketteja on osittain käytetty ongelmamaan pankkien pääomittamiseen

saksan perustuslakituomioistuin hyvin tarkkaan ehkä kaikkein tarkimmin euroopassa on arvioinut mitä on bail out eli siis

silloin se keskustelu oli auki ja ikään kuin olisi tässä salissa joskus todettu vähän tähän tapaan että nyt perheet ovat ahdistuneet kun ne ovat epätietoisuuden vallassa siitä sidotaanko lapsilisät indeksiin

meillä on olemassa jo tällä hetkellä tämmöinen nopea linja fast lane ulkomaalaisille investoinneille jota on itse asiassa jo käytetty eli se toimii tuolla temissä aika hyvin

mitä tulee sitten näihin asiantuntija arvioihin niin meillähän on hyvin monenlaisia mielipiteitä eri asiantuntijoilla

meillä on erilaiset arvovalinnat

sen takia meidän verotuksen pitää olla semmoinen että meille tulee palkanmaksajia että on työtä ja sitä kautta meille tulee lisää verotuloja ja sitä kautta tulee lisää hyvinvointia mitä jakaa palveluina ja tulonsiirtoina

oikeastaan se kaikkein tärkein asia tässä portugalin paketissa on se että toivoisin että jokainen joka on puolesta tai vastaan kertoisi aidosti mitä näkee tapahtuvan jos puoltaa tai mitä näkee tapahtuvan jos vastustaa

me pohjaudumme työntekoon työpaikkoihin palkanmaksukykyyn ja sitten pistämme mieluummin sinne ympäristöä kuluttavaan puoleen enempi painopistettä

ehkä viimeisenä huomiona tästä että otetaan kaavoituksessa huomioon matkailijavirrat eli esimerkiksi itä suomeen kun venäläisiä matkailijoita tulee niin se voi antaa poikkeusluvan taajaman ulkopuoliselle suurelle rakentamiselle

se oli varmasti ihan aidosta huolesta lähtevää tuskaa jota silloinen oppositio vuodatti mutta silloinkin taidettiin epäillä että ei tämä ehkä kuitenkaan perheitä kovin vakavaan tuskaan aja että vastaus näihin kysymyksiin tulee aikanaan

nyt tämä paketti on tehty sellaiseksi että korko on sen verran kova ja tämä on tiukan ehdollinen joten ei voida ajatella että tässä olisi puhdas bail out tapaus ja sen takia suomi pystyi tähän lähtemään mukaan

pääomatuloverotuksen korotus niin kuin pääministeri tuossa totesi on meidän näkemyksen mukaan osa kokonaisuudistusta verotuksessa

olen huomannut että aika moni joka vastustaa ajattelee niin että sillä ei ole mitään merkitystä euroopan taloudelle eikä mitään vaikutusta suomen talouteen ja että siinä ikään kuin kävisi vain niin että rahojaan sijoittanut eläkeyhtiö häviää rahaa tai pankki häviää rahaa mutta kukaan muu ei häviä yhtään mitään

jonkun verran kun juttelee erityisesti itäsuomalaisten ihmisten kanssa törmää siihen ajatukseen että kun itä suomesta lakkautetaan varuskunta niin se heikentää maan puolustusta

kun katsotaan tästä eteenpäin niin meidän pitää keskittyä hallituksenakin ennen kehysriihtä myös sen katsomiseen mitä muita rakenneuudistuksia olisi syytä tehdä erityisesti työvoiman tarjontaan liittyen tässä meillä on vielä tehtävää ja minkälaisia uusia ajatuksia voitaisiin työvoiman tarjontaan tehdä koskien eläkeratkaisua ja tällä tavalla antaa viestiä myös työmarkkinapöytään

rossi kiinnitti huomiota erittäin tärkeään kysymykseen millä luodaan talouskasvua jotta saadaan riittävästi työpaikkoja jotta saadaan verotuloja hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

kukaan ei halua vahingoittaa yhtä ihmisryhmää ei sen paremmin vanhoja kuin nuoria kuin lapsia kuin lapsiperheitä kuin varakkaita kuin ketä hyvänsä

sitten muistan kun meitä pikkasen haukuttiin siitä tosiaan kun pääministeri totesi että me harkitsimme isompaa veroremonttia jo viime keväänä mutta sitten finanssikriisi iski päälle epävarmuus iski päälle että millä oikeudella hallitus tekee verouudistusta pitää käydä vaalit ensin

meillä ei ole näköpiirissä mitään suurta kultakaivosta ja sen takia tämän hallituksen ja seuraavan hallituksen pitää toimia siten että me tarjoamme ihmisille fiksuille suomalaisille ihmisille yritteliäille ihmisille mahdollisuuden luoda jotakin uutta onnistua ja menestyä jotta me saamme uusia työpaikkoja tähän maahan

mutta itse asiassa perussuomalaisten jussi niinistö sanoi aivan oikein että varuskuntahan ei ole linnake

mutta näistä pankkien lainoista niin valtaosa eulle kreikan laina

ministeri katainen käyttää ensinnä puheenvuoron hyvät edustajat

päätöksillä on aina oma aikansa ja niin on tässäkin mutta sitä en kiistä etteikö asia olisi tärkeä ja tästä on hyvä käydä keskustelua

ei siinä ainakaan meidän hallituksen mukaan ole koskaan pitänytkään olla vakuuksia ei pitänyt olla edellisenkään hallituksen mukaan vakuuksia sen takia että ajettiin sitä ensisijaisen velkojan asemaa eli heti imfn jälkeen jos tappioita tulee tai ongelmat kasautuvat evm pystyy korjaamaan sitten omat saatavansa

no ihan hyvä näkökulma sekin mutta meitä enempi huolestutti nyt se että emme halua tehdä hyvää tarkoittavaa uudistusta joka siinä markkinasentimentissä olisi voitu tulkita väärin

hallituksen tavoitteena on nimenomaan se että meillä on eheämmät vahvemmat kunnat ja tämä koko prosessi tehdään yhteistyössä kuntapäättäjien kanssa jotta se omistajuus ja se kehittymisvastuu säilyisi siellä missä sen pitääkin olla siellä kuntatasolla

älkää nyt puhutaan asiasta

eli semmoinen ajattelutapa ei ole reaalielämää että jos varuskunta jostakin lakkautetaan niin se heikentää sen alue kun se ei ole kirja alueen puolustusta eikä sitä kukaan niin ajattele

minusta jarmo korhonen on nimittäin hyvin kirjoittanut omassa blogissaan että tällaisessa mallissa siis keskustan maakuntamallissa maalaiskuntien keskustapäättäjät keskittyisivät vain odottamaan sosiaali ja terveyspiirien lähettämien laskujen saapumista kotikuntiensa kunnanvirastoihin

te voitte pitää sitä ylimielisenä kun puhuu totta mutta näin se on

puolustusvoimat on rakennettu niin että sen täytyy olla liikkuva sen täytyy pystyä puolustamaan koko suomea oli sitten kysymys ilmavoimista tai jalkaväkiosastoista

mitä tulee sitten tähän retoriikkaan että lapioidaan rahaa

meidän pitää sitten kysyä millä me voisimme pakottaa pankit jotka antavat uusia luottoja toimimaan sillä tavalla kuin poliittinen päätöksentekijä haluaisi ja samaan aikaan pysymään euroopassa

minun hyvä ystäväni ja kollegani taisi joskus sanoa että keskeneräisistä asioista ei puhuta mutta vaikkei olisi näin dogmaattinen niin jokaisella päätöksellä ja prosessilla on oma aikansa ja ne päätökset tulevat ihan kohta

mutta hieman ehkä irrallaan tästä kasvuretoriikasta tai kasvuteemasta me tarvitsemme myös pidempiä työuria jotta saamme riittävästi verotuloja jotta saamme hyvinvointia tähän yhteiskuntaan

jos halutaan ihan rehellisiä olla niin olisin hyvin varovainen tämmöisen retoriikan kanssa koska aika moni ihminen luulee itse asiassa meidän poliitikkojen retoriikan vuoksi että täällä lapioidaan vastikkeetta rahaa suomen budjetista ongelmamaille

tämä on se syy minkä takia me mieluummin rakennamme vahvoja kuntia kuin karsimme kunnista kaiken vallan ja vastuun ja teemme kunnista pelkästään laskun maksajia

mutta se toinen suurempi syy on se että on varteenotettava pelko että yhden maan ajautuminen konkurssiin sysäisi usean maan vastaavanlaiseen tilanteeseen

minulla ei olisi mitään sitä vastaan eikä varmaan kellään muullakaan niin kun pääministeri totesi että otetaan tähän laajempia harteita pakotetaan eri toimijat yhteisvastuuseen